nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys on annettu tämän kirjauksen toteuttamiseksi

esityksessä ehdotetaan että rekisteröidyn parisuhteen osapuoli saa mahdollisuuden adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsen

hallitus esittää eduskunnalle ehdotuksen laiksi puoluelain ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta

kiuru juuri tähän äsken vastasin että näin laissa juuri lukee

arvoisa puhemies

jokaisen sopimuksen täytyy täyttää myös se kriteeri että se on yksittäistapauksessa kohtuullista ja tältä osin laki on kunnossa

esityksen tavoitteena on lisätä puoluerahoituksen avoimuutta ja ehkäistä korruptiota ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvaa vaikuttamista puolueiden toimintaan

meillä näyttää olevan vaara että kuntauudistuksen nimiin vannotaan silloinkin kun oikeasti pitäisi vielä enemmän keskittyä palveluiden tuottamisen tehokkuuden nostamiseen

oikeussuojaa tältä osin antaa kevyemmässä menettelyssä kuluttajariitalautakunta joka antaa suosituksia joissa pankkiasioita on käsitelty paljon tai sitten ihan yleiset oikeudet aina korkeimpaan oikeuteen asti

esitys ottaa huomioon grecon suomelle antamat kymmenen suositusta puoluerahoituksen avoimuudesta ja sillä pyritään parantamaan luottamusta poliittiseen toimintaan

pelkään kun edustaja pekkarinenkin uhosi että näillä orsilla vielä tavataan että jos kuntauudistusta ei tehdä nyt mahdollisimman suurella konsensuksella ja viisaudella niin saattaa olla että me kaikki tuhlaamme energiaa pikkuisen väärän asian ympärillä pyörimiseen

näissä perheissä vanhemmat ovat saattaneet yhdessä päättää lapsen hankkimisesta ja he hoitavat ja kasvattavat lasta yhdessä

esityksellä saatetaan puolueiden osalta päätökseen viime vuoden toukokuussa voimaan tulleella vaalirahoituslailla aloitettu uudistus vaali ja puoluerahoituksen avoimuuden lisäämisestä

jos kuluttaja on tähän sopimusehtoon sitoutunut ja vielä kuluttajaviranomaiset ovat vaatineet että pankin pitää erikseen tästä informoida jos pankki ei olisi informoinut olisi tapahtunut jo virhe siinäkin vaiheessa niin hän on arvioinut nämä nykyiset sopimusehdot jotka meillä melkein kaikilla on joissa pankki saa irtisanoa sen lainan vastaavassa tilanteessa

toivoisin että kun se rakenneuudistus on kaikkien mielestä välttämätön niin vielä löytyisi yritystä tehdä se rakenneuudistus nopeasti siltä osin kuin sille on löytymässä konsensusta mutta sitäkin kiireemmin etsiä keinoja ylipäätänsä ja paljon syvemmälle kuin vaan kuntarajoihin tuottaa palveluita huomattavasti tehokkaammin julkisella sektorilla

kaikista ikävintä on että siellä on yksi tilanne joka on toistunut nyt toisena vuonna peräkkäin edellisenkin tarkastusvaliokunnan havainnon jälkeen

se parantaa merkittävästi puoluerahoituksen avoimuutta ja ehkäisee epäasiallisten sidonnaisuuksien syntymistä puoluetoiminnassa ja niin kuin aiemmin iltapäivällä kävi ilmi tätä esitystä jo ehdotusvaiheessa on muun muassa euroopan neuvoston keskusteluissa kehuttu ja se on saanut hyvää palautetta myös grecon asiantuntijoilta

lapsella ei esimerkiksi ole elatuslain nojalla oikeutta saada elatusta sosiaaliselta vanhemmaltaan

hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti vaali ja puoluerahoituksen uudistamistarvetta on nyt arvioitu mainittujen grecon suomelle antamien suositusten perusteella

nämä ongelmat poistuvat ja lapsen oikeudellinen asema vahvistuu merkittävästi jos lapsen sosiaalinen vanhempi saa mahdollisuuden hakea perheen sisäistä adoptiota

jos ei tästä ehdosta pidä ei ota sellaista lainaa

käsiteltävänä oleva esitys toteuttaa grecon antamat suositukset ja tuo suomen puoluerahoitusta koskevan sääntelyn kansainvälisesti vertailua kestävälle tasolle muun muassa tämän online rekisterin osalta niin kuin ed

laki takaa jokaisen sopimuksen osalta kohtuusperiaatteen noudattamisen jota juuri äsken siteerasitte

tutkimustiedon valossa on perusteita uskoa että perheen sisäisen adoption avulla voidaan lisätä lapsen turvallisuudentunnetta ja perhetilanteen vakautta sekä adoptiovanhemman ja hänen sukulaistensa sitoutumista lapseen

esitys koostuu monista tärkeistä osista

eli jossain määrin palaamme vielä jo täällä kertaalleen hyväksyttyyn vaalirahoituslakiinkin ja tiukennamme siellä joitakin asioita niin kuin alkuperäiset nuotitkin kuuluivat

lapsen kehityksen ja minäkuvan kannalta on tärkeää myös se että adoptio oikeuden ansiosta nais ja miesparien perheessä elävä lapsi voi kokea elävänsä perhemuodossa joka on yhteiskunnan silmissä tunnustettu ja hyväksytty

lisäksi ehdotetaan muutettavaksi rahankeräyslakia

kun rekisteröidyn parin perheessä haetaan perheen sisäistä adoptiota siihen sovellettaisiin esityksen mukaan samoja huom

puolueen lähiyhteisöllä tarkoitetaan esityksessä sellaista yhteisöä ja säätiötä taikka niiden rahastoa jonka puolue asianomaisen yhteisön tai säätiön suostumuksella ilmoittaa puolueen lähiyhteisöksi

samoja säännöksiä kuin avioliittoperheissä

ennen adoption vahvistamista annettaisiin kaikille osapuolille adoptioneuvontaa

neuvonnassa varmistutaan siitä että kaikki osapuolet ymmärtävät adoption merkityksen ja että adoptio kussakin tapauksessa on todella lapsen edun mukaista lapsen edun mukaista

tarkoitus on että lähiyhteisöksi ilmoitettaisiin ainakin sellaiset yhteisöt säätiöt ja rahastot jotka toiminnallaan aktiivisesti edistävät puolueen toimintaa sen yhteisohjelmassa ilmaistujen periaatteiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi

perheen sisäisen adoption vahvistamisen seurauksena lapsen oikeudellinen suhde hänen toiseen biologiseen vanhempaansa katkeaa

siksi adoptioon pääsääntöisesti tarvitaan kummankin biologisen vanhemman suostumus

tukena ei kuitenkaan pidetä muun muassa tavanomaista talkootyötä tavanomaiseen järjestötoimintaan liittyvää käyvän arvon mukaista suoritusta puolueen ja puolueyhdistyksen toisiltaan saamia suorituksia eikä valtionapuna saatua puoluetukea

adoptio voidaan vahvistaa ilman biologisen vanhemman suostumusta vain erittäin suorastaan hyvin hyvin poikkeuksellisesti lapseksiottamislaissa säädettyjen tiukkojen edellytysten täyttyessä

tukena saadut suoritukset on ilmoitettava ja niihin kohdistuu rajoituksia

ehdotettu laki koskisi kaikkia rekisteröityjen parien perheissä eläviä lapsia

se koskisi siis myös sellaisia lapsia jotka ovat syntyneet ennen parisuhteen rekisteröintiä tai ennen lain voimaantuloa

siis kun on muistettava että puolueiden rahoitus on hyväksyttävää se on osa demokratiaa niin samalla rajoitetaan sitä tietyiltä osin että ei synny epäasiallisia yhteyksiä

esitykseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan myös sellaiset parit jotka ovat eronneet ennen lain voimaantuloa voisivat hakea perheen sisäistä adoptiota kahden vuoden ajan lain voimaantulosta

siirtymäsäännöksen tarkoituksena on mahdollistaa lapsen oikeudellisen aseman parantaminen huolimatta siitä että juridisen vanhemman ja sosiaalisen vanhemman parisuhde on ehtinyt purkautua ennen lain voimaantuloa

näissä perheissähän adoptiota ei olisi voitu edes hakea vielä rekisteröidyn parisuhteen aikana

esitys koskee suoraan satoja lapsia jotka jo tänä päivänä elävät nais ja miesparien perheissä

tämä kielto ei kuitenkaan koske tukea yksityishenkilöiltä ja puolueen aatesuuntaa edustavilta kansainvälisiltä yhteisöiltä ja tämä jälkimmäinen liittyy muun muassa eurovaalikampanjoihin

esityksellä voidaan olennaisesti parantaa näiden lasten asemaa

uudistuksen voimaantuloa odotetaan näissä perheissä näin varsinkin näitten lasten asioista välittävissä perheissä ja heidän suvuissaan ja ystäväpiirissään merkittävästi ja kiireellä

kiellettyä olisi muun muassa ottaa tukea valtiolta kunnilta kuntayhtymiltä valtion tai kunnan liikelaitoksilta sekä julkisoikeudellisilta yhdistyksiltä ja laitoksilta

kielto ei kuitenkaan koskisi toimitilojen käyttöä eikä tavanomaista vieraanvaraisuutta

lisäksi puolueen ja puolueyhdistyksen on huolehdittava että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksajan nimi

toistan jo debatissa kertomani tyytyväisyyden siitä että kun ensimmäisen kerran käsittelemme kansalaisaloitetta niin se on saanut täältä siitä riippumatta mitä mieltä on itse aloitteen sisällöstä lähes kaikilta selvän tuen sille että kansalaisaloite käsitellään huolella kunnolla enkä ole tunnistanut yhdenkään eduskuntaryhmän kannattavan sitä itse asiassa en yhtään varsinaista puheenvuoroakaan kuullut että tästä ei tehtäisi mietintöä

päivänä

kampanjan kulut ja rahoitus on eriteltävä jokaisten yleisten vaalien osalta

kampanjan kulut eriteltäisiin muun muassa vaalimainontaan sanoma ilmaisjakelu ja aikakauslehdissä radiossa televisiossa ja tietoverkoissa ulkomainontaan painetun materiaalin hankkimiseen mainonnan suunnitteluun vaalitilaisuuksien järjestämiseen sekä vaalikampanjaa varten annettuihin avustuksiin

lopulta äänestystulos tältä osin oli yksiselitteinen ja sen takia ovat olleet hiukan hämmentäviä tässä alustavilla viikoilla senkaltaiset äänenpainot joita nykyisestä eduskunnasta välillä kuului että kansalaisaloitteesta ei kuulu tehdä mietintöä tai että kansalaisaloite rinnastuisi korkeintaan yhden kansanedustajan tekemään aloitteeseen

puhemiesneuvosto omalta osaltaan teki lopulta selväksi että tämänkaltainen rinnastus yhden kansanedustajan aloitteeseen on täysin perusteeton ja palautti asian käsittelyn niille linjoille joilla sen kuuluukin olla ja eduskuntaryhmien lausunnot tämän prosessin yhteydessä itse asiassa vahvistivat sitä ajatusta että näistä kuuluu tehdä mietintö

puolue ja avustuspäätöksissä tarkoitettu yhdistys voisivat tehdä valtiontalouden tarkastusvirastolle ennakkoilmoituksen joka sisältää suunnitelman kampanjan kuluista ja rahoituksesta

kun jokaisessa valiokunnassa tästä päätetään on tietysti loogista ja luotettavaa että ei vain tässä asiassa mistä tänään olemme kuulleet rohkaisevia puheenvuoroja vaan ylipäätänsä muissakin kansalaisaloitteissa ryhmät käyttäytyvät valiokunnissa ryhmänä ilmoittamansa kannan mukaisesti kun kansalaisaloitteita käsitellään jatkossa

valtiontalouden tarkastusvirasto valvoisi tukea vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyä sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien sääntöjen noudattamista

virasto voisi velvoittaa valvottavan sakon uhalla täyttämään velvollisuutensa siis uhkasakkoinstrumentti käytössä myös puolueiden puolella

itse kansalaisaloitteesta

uskon että siinä vaiheessa kun valiokunta on luvannut tämän asian huolellisesti käsitellä niin se asiantuntijakuulemisessa perehtyy siihen mitä eläinten lajityypillinen käyttäytyminen on perehtyy siihen mitä tarkoitetaan sertifioiduilla kriteereillä mikä toiminta riittää siihen että saa sertifikaatin ja perehtyy myös siihen millä tavalla toimintaa on viime vuosina parannettu

säännösten olennainen laiminlyönti siis myös edellä kuvattujen puoluerahoitussäännösten oleellinen laiminlyönti voi johtaa puoluetuen pidättämiseen tai takaisinperintään

esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi useita täydennyksiä tarkennuksia puoluelain säännöksiin kirjanpitovelvollisuudesta tilintarkastuksesta ja tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta

uskon ja itse asiassa sen takia toivon myös että asiantuntijakuulemiset olisivat julkisia mihin myös puhemiesneuvosto rohkaisee omassa lausunnossaan että myös laajempi yleisö näkee asiantuntijalausunnoista kuinka kaukana tarhojen todellisuus on eläinten lajityypillisen käyttäytymisen tarpeista tänäkin päivänä ja myös näissä sertifioiduissa tiloissa

nämä uudistukset ovat itse asiassa erittäin tärkeitä mutta en ajanpuutteen takia käy niitä nyt esittelemään mutta käytännössä tilintarkastajien täytyy jatkossa tarkastaa myös tältä osin asiat nykyistä huomattavasti paremmin

se että kansalaiset saavat tämän prosessin kautta tietoa asiantuntijoilta siitä minkälaisia näiden eläinten normaalit käytöstarpeet ja tavat ovat suhteessa niihin käsittämättömän ahtaisiin ja puutteellisiin tiloihin on mielestäni arvo jo sinänsä

sama rajoitus välitetystä tuesta lisätään koskemaan puolueen tai puolueyhdistyksen antamaa tukea jota rahamääräinen raja ei lähtökohtaisesti koske

siis mitään porsaanreikiä tämän jälkeen ei voi olla siltä osin että käytettäisiin bulvaaneja tässä välissä tai rahanpesua

rahankeräyslakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä jonka mukaan rahankeräyslupaa ei tarvita yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi toimivan yhdistyksen taikka puolueyhdistyksen kampanja aikana järjestämään rahankeräykseen vaalikampanjan kulujen kattamiseksi

ehdotetut muutokset tulevat lisäämään avoimuutta

uskomme että ne tulevat lisäämään merkittävästi luottamusta poliittiseen toimintaan ja uskon myös siihen että täällä salissa olemme sitä mieltä että näitä molempia tarvitaan sekä avoimuutta että sen kautta syntyvää luottamusta

jossain määrin valtiontalouden tarkastusvirastolle sekä oikeusministeriölle syntyy tästä tiukemmasta valvonnasta kuluja jotka on esitelty ja jotka täytyy tietysti myös ja tämä on myös pyyntö eduskunnan puolelle koska valtiontalouden tarkastusviraston osalta budjetti on siellä ottaa huomioon sitten tarkastuksen kulut

lain päävalmisteluvastuu on ollut tietysti liikenneministeriöllä mutta tietosuojavaltuutettu on oikeusministeriön näkökulmasta hyvin tärkeä ja sen takia minullakin on rooli

arvoisa herra puhemies

södermanin vaimo on hyvin viisas tunnetusti jo aikaisemmistakin yhteyksistä ja hänen johtopäätöksensä siitä että tässä on selvästi enemmän melua kuin laki ansaitsisi on mielestäni kyllä oikeaan osunut

edustaja sipilän puheessa oli monta ilolla kuunneltavaa kohtaa

arvostan kovasti että oppositiopuolelta löytyy ääniä myös joissa on analysoitu tilannetta ja annettu myös arvoa niille toimille jotka hallituksen toiminnassa kiistämättä ovat olleet ansaitun kiitoksen väärttejä

södermanin puhe siitä miksi perustuslakivaliokunta päätyi siihen yksimielisesti että tämä laki on kuitenkin yksinkertaisella enemmistöllä normaalissa järjestyksessä säädettävissä oli niin ikään viisas ja tärkeä

siitä itse asiassa halusin puhua jo debatin aikana että me teemme todella vaikeita päätöksiä ja miljardissa on todella monta nollaa

sen lisäksi oli todella mielenkiintoista ja itse asiassa se avaa aivan toisen keskustelun jota en tänä iltana suosittele käymään mutta mielelläni kävisin ed

tämä ei ole ensimmäinen kerta kun eduskunta keskustelee sekä kreikasta eurokriisistä velkakriisistä että suomen veronmaksajien vastuista ja siitä mikä on vastuullisin oikea tapa sekä suomen kansantalouden kannalta että euroopan kansantalouden kannalta

södermanin kanssa myöhemmin että jos johtopäätös on että kun laki ei ole riittävän hyvin kirjoitettu ja tarkka niin se pitää hylätä niin minä itse haluaisin jossain vaiheessa kyllä miettiä pitäisikö sen olla semmoinen kriteeri tarkkarajaisuus muussakin kuin kriminaalilainsäädännössä sitten että myös perustuslakivaliokunta arvioisi tätä seikkaa vakavammin

mutta tämä ei ole valitettavasti ensimmäinen kerta kun puolet yhteisestä ajasta muun muassa debatista käytetään vanhojen asioiden jänkkäämiseen ja semmoiseen ikään kuin täysin hedelmättömään kuka teki mitäkin minä vuonna keskusteluun kun meillä on edessämme erittäin hankala päätös ja tästä olen edustaja sipilän kanssa eri mieltä kun hän väitti että tuen maksamisen jatkaminen olisi helppo tapa siirtää vaikeita asioita eteenpäin

mutta tämän keskustelun paikka on myöhemmin ja toki ymmärrän että kansanedustaja valitsee sitten viime kädessä ne syyt minkä takia päätyy äänestämään aina painotusten mukaan

mutta on sinänsä kyllä hyvin mielenkiintoista ja tervetullutta ajatella että sellainen argumentointi lisääntyy eduskunnassa että lakien pitää olla paremmin kirjoitettuja

kun kuuntelin valtioneuvoston jäsenten puheenvuoroja täällä tänään ja kun lukee tätä erittäin huolella tehtyä selontekoa niin mistään siellä ei huou käsitys siitä että tämä on helppoa tai mukavaa tai että hallitus hakisi tässä ratkaisua siirtää vaikeita ratkaisuja eteenpäin

tältä osin on nyt meneillään aika paljon haastavia harjoituksia myös valtioneuvoston sisällä

viimeksi maanantaiaamuna olin kaikille kansliapäälliköille puhumassa siitä miten lainsäädännön laatua tulee merkittävästi parantaa

kaikissa puheenvuoroissa näkyy myös se tosiasia jonka toivoisin myös edellisen päähallituspuolueen keskustan riveistä paremmin kuuluvan että suomi euromaiden keskuudessa ei yksin sanele ratkaisuja

siinä todellisuudessa liikkuen niin edellinen kuin nykyinenkin hallitus on varmasti tehnyt parhaansa eikä varmasti ole kuvitellut että miljardivastuiden ottaminen olivat ne sitten suoria apuja tai takuita olisi jotenkin helppo ratkaisu

minä olen seurannut näitä molempia päätöksentekotilanteita sekä viime vaalikaudella että tällä niin läheltä että mielestäni on kohtuutonta kuvitella että niin edellisessä kuin nykyisessäkään hallituksessa olisi yhtään jäsentä joka tällaisten summien edessä ja tällaisten vastuiden edessä kokisi että onpas helppo ratkaisu

sen sijaan on monia jotka ovat pitkään pohdittuaan asiantuntijoita kuultuaan aivan hyvin analysoineet tilannetta

minusta se tilanne kiteytyy aika hyvin siihen että tarjolla olevista eu maiden kesken yhdessä sovittavista päätöksistä tässä on tämän hetken tietojen mukaan parempi vaihtoehto kuin ne vaihtoehdot joita täällä on esitetty

valtiovarainministeri urpilainen puheensa lopussa viitoitti tietä tulevaisuuteen ja toivoisin itse asiassa että me jatkossa keskustelisimme sekä näistä valtiovarainministeri urpilaisen ehdotuksista että muistakin

odotan kyllä että tältä osin kuuluisi myös sitten konkreettisia lupauksia

tämä on erittäin tärkeä osa tätä moraalikatoasiaa mutta se ei voi jäädä sellaiseksi asiaksi josta vaan mainitaan silloin tällöin puheissa vaan silloin kun valtioneuvosto tällaista lupaa toimenpiteitä pitää seurata ja konkreettisia toimia hyvinkin pian

ensinnäkin tarkastusvaliokunta hyvin pitkälle samalla tavalla kuin perustuslakivaliokuntakin on nimenomaan päivänpolitiikasta irrallaan lähtökohtaisestikin ja perustaa tämä on meille kunnia asia ja pystyy aina ankkuroimaan arvionsa tutkimuksiin selvityksiin asiantuntijakuulemisiin ja ainakin tähän asti yksimielisiin mietintöihin mutta ehkä viime vaalikaudesta uutuutena ja poiketen mihin puheessanikin viittasin vielä enemmän myös yhteistyöhön substanssivaliokuntien kanssa

kun ministeri urpilainen aivan oikein esitti ja tämä on ollut vihreillekin erittäin tärkeä tavoite ja ministeri urpilainen on tehnyt tässä todella hyvää ponnekasta mutta vielä ihan hänestä riippumattomista syistä keskeneräistä työtä että saataisiin euroopan tasolla rahoitusjärjestelmään tiukempia pelisääntöjä ja verotusta varsinkin keinottelun estämiseen finanssimarkkinoille samalla tavalla toivoisin että tähän pakettiin ja tavoitepakettiin nostettaisiin paremmin koko suomen eu politiikan yhdeksi kärjeksi korruption torjunta

kerran vielä jankuttamasta päästyäkin esitän pyynnön että substanssivaliokunnat voivat olla aktiivisia muun muassa edustaja rajamäen mainitsemissa asioissa että katsoisivat että näistä ja näistä syistä tarkastusvaliokunnan olisi hyvä puuttua ja me taas vastaavasti jatkossakin kerromme substanssivaliokunnille mihin asioihin ainakin aiomme seuraavissa kertomuksissamme puuttua jotta substanssivaliokunnat voivat antaa kontribuutionsa

arvoisa herra puhemies

valtiontalouden tarkastusvirasto on finanssipolitiikan tarkastuskertomuksessaan eduskunnan tiedonsaanti euroopan rahoitusvakausjärjestelyistä selvittänyt onko eduskunta saanut oikeat riittävät ja ajantasaiset tiedot euroopan rahoitusjärjestelyistä

arvoisa puhemies

jos hyvän hallinnon periaatteet joita eu vaatii jäsenmailtaan ja muun muassa nyt perusoikeuskirjan nojalla lupaa jokaiselle eu kansalaiselle olisi otettu tosissaan se tilanne mihin kreikka ajautui antamalla vääriä tietoja jatkuvasti puhumalla ja kirjoittamalla toista kuin todellisuus oli ei olisi päässyt näin pitkälle

mutta voi siis myös suoraan tämänkaltaisia aloitteita antaa niin kuin edustaja rajamäki kertoi

otan niitä toki myös näin suoraan eduskuntakeskusteluista ylös

yksityiskohdissa oli korjaamisen varaa mutta näistäkään yksityiskohtien puutteista ei seurannut sitä etteikö pääsääntö ja kokonaiskuva olisi oikea ja riittävä

myöskin tarkastusvirasto ja valiokuntakin yhtyivät siihen näkemykseen että asiat ovat parantuneet tässä kriisin aikana mutta yhä on niin että eduskunta saa hyvin pirstaleisesti ja yksityiskohta kerrallaan tietoa

näin ollen arvoisa puhemies toivon että seuraavissa vaiheissa kun tämä kriisi ei ole vielä ohi me mietimme mitä pitää euroopan tasolla tehdä jatkossa paremmin ja että siinä puheessa näkyvät myös suomen entistä ponnekkaammat toimet tulevaisuuden euroopan rakentamisesta paremman hallinnon ja korruptiovapaan hallinnon puolesta

kokonaiskuvan hahmottaminen ja kokonaiskuvasta raportointi on yhä puutteellista ja tältä osin tarkastusvaliokunta vaatii yhä merkittävää parannusta

herra puhemies

tämä että lainsäädännön pitää olla tarkkarajaista silloinkin vaikka kolmikanta sitä vaatii on erittäin tärkeä näkökulma ja pidän sen kyllä mielessäni jatkokeskustelussakin

sen sijaan siltä osin kun on kysymys koko julkisen sektorin vastuista ja valtion vastuista puutteita on merkittävämmin erityisesti siltä osin että suomen pankin kautta tulevia vastuita jotka tulevat siis euroopan keskuspankkijärjestelmän kautta ei esitetä useinkaan tai itse asiassa pääsääntöisesti valtioneuvoston taholta samassa yhteydes

olen myös oikeuskanslerin kanssa epävirallisia keskusteluja käynyt ja tullut siihen tulokseen että ainakaan oikeusministerillä tai ministeriöllä ei ole minkäänlaista toimintavaltuutta selvittää muiden ministeriöiden toimia

sen sijaan tietysti olen oman ministeriöni johtoryhmässä välittömästi näiden väitteiden tultua määrännyt meidän virkamiesjohtomme selvittämään ettei meidän virkakuntaamme ole vai onko meidän virkakuntaamme painostettu

näin ollen kokonaiskuva niistä vastuista joita me otamme ja myös niistä riskeistä joita me otamme itsellemme mutta varsinkin tuleville sukupolville jää sen takia vaillinaiseksi ja tämän vuoksi myös valiokunta esittää kohta esittelemäni ponnen